rajamäki ihan asiallisesti totesi että suomessa keskustelu sekaantuu monesti maahanmuuttajien ja eri ryhmien termien ja käsitteiden välillä

kun se käytetään veteraanien vammaisten nuorison urheilun ja monien muiden vastaavien kohderyhmien hyödyksi niin tämä järjestelmä on ainoa oikea

on tärkeää todeta että kansainväliset ihmisoikeussopimukset edellyttävät sivistysvaltioilta muun muassa pakolaisten kohtelua niin että ihminen jolla ei ole kotimaata voi suojautua jonkun maan järjestäytyneen maan järjestelmään

euroopassa ja maailmallahan on erilaisia järjestelmiä joissa on lisenssimaksuja ja sitten liikemiehet ja bisnesmiehet vievät koko voiton mutta nämä ongelmat jotka näistä peleistä tulevat ja tämmöinen pelihaittojen ehkäiseminen jäävätkin yhteiskunnalle

toisaalta turvapaikanhakijan jolla on oikeus saada turvapaikka tulee se saada

sitten jos on aiheeton turvapaikanhakija joka esimerkiksi on hakenut turvapaikkaa muissa euroopan unionin maissa niin hänet voidaan nopeasti käännyttää tai palauttaa siihen maahan missä hän on ensimmäiseksi hakemuksen jättänyt

eli tämä ei ole niin yksioikoinen asia että meillä tämä toiminta tulisi vain vapauttaa niin kuin jotkut ovat tätäkin halunneet

tässä kaikki tahot ovat tärkeitä mutta tämä lainsäädäntö jossa selkeästi annetaan yksinoikeus näille tahoille jotka toimivat luvanvaraisesti ja joihin myöskin ulottuu julkisen vallan kontrolli ja joiden tulee toimia valvotun lainsäädännön mukaisesti ja jossa myöskin näihin peliriippuvuushaittoihin voidaan osoittaa rahoja on erittäin

tietysti suomella on suuri haaste että lisääntyvästä päätellen suuret haasteet näistä lisääntyvistä ryhmistä mutta haluan vielä todeta sen että ed

se oli vastaus kuuluu erkki virtasen ojensi oikein hyvä asia

arvoisa puhemies

pulliainen nosti ihan mielenkiintoisen mahdollisuuden esille että tästä voisi kysymyksenkin tehdä ja kerätä nämä mielipiteet

kun täällä on tuotu esille että sata kansanedustajaa tai yli sata kansanedustajaa on jo aikamoinen vaikuttajajoukko niin voin todeta että eipä näin ole

päivä sisäistä turvallisuutta koskevan selontekoesityksen jonka kirjoitti alle yli sata kansanedustajaa ja sen jälkeen on tapahtunut jokelat ja muut tapahtumat ja väkivalta lisääntyy mutta eduskunta ei ole saanut siinä asiassa yhtään mitään aikaan

arvoisa herra puhemies

tässä tulee mieleen eikö nyt olisi paikallaan täällä olevien henkilöiden edustajien ja eri tahojen järjestää vaikka täällä eduskunnassa sellainen seminaari jonne pääsisivät paikalle myöskin nämä poroelinkeinoa ja muuta karjataloutta harjoittavat ihmiset puhumaan konkreettisesti miltä maailma näyttää sieltä näkökulmasta

arvoisa puhemies

tämä antaa eduskunnasta sen valiokunnista ja eduskunnan vallasta vähän semmoisen kuvan että täällä eduskunnassa ei tätä kautta kansalaisten kautta tulevia esityksiä kovin paljon arvosteta tai tämä järjestelmä toimii lähinnä hallituksen johtamana ja eduskunta tekee niin kuin hallitus haluaa

nyt on kuitenkin syytä muistaa se että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisestä annettu laki ei suinkaan heikennä näiden henkilöiden joiden epäillään tehneen tämän hän myös erikoisemmin näiden niinkun oikeusasemaa ei siis ei tämmöisen rikoksen oikeusasemaa ei lisää heihin kohdistuvia epäilyjä

meillä on kaikilla varmasti samanlainen ja hyvä tahto että petoeläimiä pitää suojella ja että toisaalta ihmisten täytyisi voida elää rauhassa ja harjoittaa elinkeinoaan

räsänen totesi tuossa että ainakin arvokas menetys pitäisi korvata niin minä taas ajattelen että tietysti se vähäinenkin omaisuus täytyy korvata koska meillä on hyvin paljon vähävaraisia joiden velvollisuus on lain mukaan auttaa ja jos heillä menee omaisuutta niin millä tavalla heidän pitäisi sitten itse korvata

mutta valitettavasti se ymmärtämys sellaisia alueita kohtaan joilla pedot ovat todellinen ongelma näyttää olevan kovin vähäistä

tämähän toimii juuri toisinpäin että silloin kun on epäily esitetty saadaan varma asiantuntijaselvitys jolla voidaan sitten arvioida onko joku syyllistynyt johonkin

toivon mukaan täällä esitetyt mielipiteet ja näkemykset ja myös he jotka kovasti suojelua korostavat tarkoittavat sitä että he eivät tarkoita sellaista yhteiskuntaa jossa ihmisen elinkeino menee petojen suihin ja korvaukset ovat monien kuukausien ja vuosien takana ja muutoinkin alueella olevat elinkeinot ovat vähissä vaan että näilläkin ihmisillä tulisi olla mahdollisuus harjoittaa yritystoimintaa

nimittäin lasten törkeitäkin pahoinpitelyjä tapahtuu suuressa määrin ja ne ovat erittäin merkittävästi piilorikollisuutta

siinä asenteilla millä tavalla me suhtaudumme lapsen oikeuksiin ja toisaalta sillä millä tavalla kannamme vastuuta rikoksesta kun olemme siitä tietoisia että kerromme siitä viranomaisille on suuri merkitys

akaan penttilä piti erittäin hyvän kokemukseen perustuvan puheenvuoron omassa virassani havainnut ja kun olen vuosia tavannut ihmisiä jotka ovat jääneet korvauksia vaille niin siitä jää katkeruus synkkä katkeruus yhteiskuntaa kohtaan että voiko olla niin että hänen on toimittava mutta sitten kun yhteiskunnan pitäisi vastata vahingosta jossakin saattaa olla satojen eurojen korvauksesta kyse niin sanotaan että sinulle ei sitä kuulu

toisaalta sitten joka paikassa meillä ei ole sopivaa määrää petoja vaan jossakin on liikaa ainakin näiden yrittäjien näkökulmasta

kolmas asia on tietysti se että viranomainen poliisi käynnistää varmasti tutkimukset jos on sellaista syytä epäillä että tutkinta on käynnistettävä

mutta poliisi ei saa jättää rikosta tutkimatta jos on syytä epäillä että on kysymyksessä sellainen rikos joka poliisin täytyy tutkia

sitten vielä sanoisin että aina rikostutkinnassa valitettavasti on sellaisia henkilöitä jotka ovat aiheettomasti epäiltyinä joita ei voi tuomita

arvoisa herra puhemies

salolainen nosti täällä ihan tärkeän asian esille nimittäin salametsästyksen

arvoisa puhemies

nythän eduskunnassa oli vasta laki jossa säädettiin törkeä metsästysrikos jossa on ankarat sanktiot ja muutkin mahdollisuudet viranomaisilla puuttua tämmöiseen salametsästykseen

te viittasitte tutkimuksiin joissa oli vertailtu suomalaisten kansalliskielien ruotsin ja suomen suhteita ja niihin panostuksia

se on toisaalta vaarallinen tehtävä ja siellähän voimankäyttö perustuu ykn peruskirjaan

se ei missään nimessä ole missään oloissa hyväksyttävää

tällä tavalla voi kohdata vastarintaa jopa väkivaltaa

oletteko koskaan lukenut kielitieteellisiä ja historiallisia tutkimuksia siitä millä tavalla vallankäyttäjä yleensä historian kulussa on käyttänyt täältä miten vallankäyttö ja suhtautunut kielellisiin vähemmistöihin

minä olisin puolustusministeriltä kysynyt kun kerroitte tuossa että nämä hakijamäärät kriisinhallintaoperaatiotehtäviin ovat lisääntyneet

toisaalta sen liika sekoittaminen metsästäjiin ja tämmöisiin yrittäjiin ei ihan ole aina perusteltua koska minun käsitykseni mukaan kynnys epätoivoisessa tilanteessa ampua joku petoeläin madaltuu jos petoeläimiä on alueellisesti liian paljon

millä tavalla tämmöinen kun siellä tarvitaan sitä ammattitaitoa kokenut joukko joka siellä on saanut käydä voi uudelleen rekrytoitua minkälaisessa ajassa

näin on tapahtunut venäjällä tsaarin aikana ja näin on tapahtunut neuvostoliiton aikana ja tämä on poliittinen ja historiallinen tosiasia että vallankäyttäjän ensimmäinen vallan täyteyden aste on saada nujerrettua ihmisen äidinkieli

arvoisa rouva puhemies

niin kun täällä on monissa puheenvuoroissa tuotu esille tämä hallituksen esitys joka pohjautuu myöskin eu direktiivin toimeenpanemiseen on erinomaisen tärkeä

sen vuoksi pitäisi viranomaisten ja järjestöjen toimesta saada oikea määrä petoja ja semmoinen hyväksyntä ja mahdollisuus näillekin ihmisille

me tiedämme erityisesti näissä pikavippiluotoissa olleet ongelmat mehän joku aika sitten tiukensimme tätä vippien saantia yöajalla ja me tiedämme että erityisesti nuorilla ja monilla vähävaraisilla on tämän luottoa vaan tän viitti tämmöinen vippirasite

kun olette sivistynyt mies minä odottaisin että käyttäisitte laaja alaisesti sivistyneitä näkemyksiä ettekä kääntäisi näitä esityksiä jotka ovat hyviä kielellisiä oikeuksia ja myöskin muita oikeuksia turvaavia esityksiä johonkin tämmöiseen kielisyrjintäpolitiikkaan mitä te minun mielestäni harrastatte

silloin vaikutus salametsästykseen myöskin

ensinnäkin kun tämä esitutkinta ja pakkokeinolaki ja poliisilakiuudistus tehdään tämä on erittäin tärkeää rikollisuuden torjunnassa ja kansalaisten turvallisuuden ja oikeuksien suojelemisessa vaikka joskus täällä eduskunnan puheenvuoroista päätellen tuntuu siltä että suojeltavina eivät olekaan kansalaiset vaan rikolliset

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisäänoton päätetyt lakiehdotukset

lauslahti toi esille että onko aluehallintovirasto oikea virasto tätä rekisteriä pitämään ja toisaalta sitten jos tämmöinen luottoyritys on rekisteröity niin tarkoittaako se myös sitä että voidaan markkinoida että olemme laillisia ja olemme rekisteröityneitä jonka vuoksi erittäin luotettavia

kyllä tässä lähtökohta on se että yhteiskunta asettaa lait ja säännöt ja asettaa niille koulutetut valvojat ja asioiden selvittäjät

sivistysvaltiona suomi ottaa huomioon ja sen tulee ottaa huomioon kaikkien yksilöiden oikeudet myös ihmisoikeudet ja perustuslain suoman suojan

tästä näkökulmasta viranomaisten valvontamahdollisuus on äärimmäisen tärkeä ja konkreettinen toiminta valvontatoimenpiteissä

meillähän on monissa rikosjutuissa esillä näitä ketjutuksia ja erilaisia luottoyhtiöitä

tässä mielessä tässä on kyllä erittäin paljon viranomaisilla tehtävää

arvoisa puhemies

tämä taloushan on näin taantuman aikana kovasti keskusteluttanut myöskin eduskuntaa ja se on hyvä että kannetaan huolta millä tavalla palveluja voidaan järjestää

sitten toisaalta on tietysti hyvä että näiden luottoyritysten luotettavuus paranee ja että kansalaiset voivat uskoa näihin yrityksiin ja toisaalta sitten näiden kansalaisten oikeusturva paranee

ei tämä vastaa kyllä kansan oikeustajua

en pidä sitäkään nyt niin pahana jos epäillään että tässäkin voisivat säästöt tulla esteeksi tämän palvelun tuottamiselle

mutta en usko sitä koska en ole koskaan oman työurani aikana törmännyt siihen että terveydenhuoltoviranomaiset olisivat sanoneet poliisille tai osoittaneet että ei meillä nyt ole rahaa oikein tätä palvelua antaa

äänestin silloin muuntorangaistuksen poistamista vastaan joka vapautti taparikolliset kokonaan poliisin antamien sakkojen suorittamisesta

kyllä tämä järjestelmä ja lain edellytys että tämä täytyy nopeasti suorittaa varmasti käynnistyy ja toimii sillä tavalla kuin laki on tarkoitettu

se oli virhe

arvoisa puhemies

enemmän on kysymys asenteista siitä otetaanko vakavasti mahdolliset todennäköiset epäilyt tämmöisestä rikoksesta ja halutaanko niitä tutkia

erityisesti tuomioistuimien ja syyttäjälaitoksen lisäresursointi on kyllä tarpeen kun ottaa huomioon lähisuhdeväkivallan ja sen että meillä on esitutkinta ja pakkokeinolaki täällä eduskunnassa

sitä olen ihmetellyt millä kompetenssilla oikeusministeriö laiminlöi eduskunnan päätöksen eikä antanut korvaavaa seuraamusjärjestelmää eduskunnalle

minä toivon että suomalainen yhteiskunta kehittyy siihen suuntaan että halutaan ja kyetään ja pystytään tutkimaan ja säilyttämään sivistysvaltion kehityskulku

toinen asia joka liittyy pantalakiin

mutta olennaista on se että maat yhdessä löytävät sivistyneen tavan käsitellä ihmisiä jotka eri syistä siirtyvät eri maihin ja maanosiin

eilen oli televisiossa ohjelma jossa kerrottiin törkeisiin talousrikoksiin syyllistyneiden kotivalvonnasta ja vartija siellä sanoi että he eivät kerkeä kuin ehkä muutaman kerran monen kuukauden aikana käydä katsomassa näitä vankeja

samaan aikaan on ollut uhkana tämmöisten hyvien kuntouttavien ja ammattiin kouluttavien avovankiloiden kohtalo kuten köyliön

aiotteko lopettaa köyliön ja pelson vankilat ja päästää vangit tällä tavalla kotiin kärsimään rangaistuksia

euroopan unioni on tehnyt hyvää työtä yhteisten pelisääntöjen löytämiseksi ja näiden toteuttamiseksi myös suomi on ollut erittäin aktiivinen ja nopeasti toimiva

nyt me olemme säätäneet pantalain jolla ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut saavat suorittaa tuomionsa kotona ja sitten niitä muka nämä vanginvartijat käyvät kotona katsomassa ovatko he selvin päin

vastoin kuin virtanen täällä äsken juridisesti yritti todistella niin täällä eduskunnassa suurella enemmistöllä hyväksytty laki ei suinkaan tarkoittanut sitä mitä ed

tero rönni tuossa väärin todisti että lakivaliokunnassa olisi joitakin henkilöitä jotka eivät kannata syyttäjän ja poliisin yhteistyötä

tämä laki joka ei ole edes vielä tullut voimaan ja jolla ei ole mitään tekemistä tämän maahanmuuton ja näiden ihmisten kohtaloiden kanssa koska se ei ole voimassa mukautti suomen ulkomaalaislainsäädännön eun vaatimuksiin ja toteutti sen suomen oikeuskäytännössä olevan menettelyn jota tähän mennessä suomessa suomen oikeuslaitos on on jotain suomen oikeuslaitos on toteuttanut

se on aivan välttämätöntä ja siihen tämä laki lisää valtavan paljon velvotteita ja joskin se seikka että velvoitteita

tämän lain säätämisen yhteydessä hallituksen esityksestä poikkeavasti esitettiin myös erittäin byrokraattista menettelyä jossa tutkinnanjohtajan tutkinnan loppulausunnon pyynnön ja sitten tämän jutun loppuunsaattaminen olisivat jatkaneet entisestään näitä tutkinta aikoja

eli eduskunnassahan perussuomalaiset ainoastaan äänestivät sitä vastaan ja kaikki muut ymmärtääkseni olivat tämän lakimuutoksen puolesta

olennaista on siis se että kun ihminen tulee maahan niin joko hänellä on lailliset oikeudet jäädä maahan mikä selvitetään tai sitten maalla on lailliset oikeudet hänet käännyttää

tutkinnanjohtaja johtaa tutkintaa tekee siitä loppulausuntokyselyn ja on yhteistyössä syyttäjän kanssa mutta jos lupa loppulausunnon pyyntöön pitää pyytää syyttäjältä sopia syyttäjän kanssa mitä kysytään toimittaa loppulausuntopyyntö näiden vastausten jälkeen syyttäjälle ja sen jälkeen vielä lähteä katsomaan sitä lopettamista niin se on aivan byrokraattista

se että meille tulee näin paljon erilaisia maahanmuuttajia kuin nyt on tullut on aiheuttanut se on totta ongelmia suomen yhteiskunnassa viranomaisissa lähinnä resursseissa käsittelyajoissa

arvoisa puhemies

käytännön syyttäjät ja käytännön tutkinnanjohtajat eivät tämmöistä lainsäädäntöä halua eivätkä olisi tätä myöskään tulleet hyvällä katsomaan

suomalaiset tunnetaan lainkuuliaisina jotka haluavat noudattaa lakeja jos yleinen oikeustaju hyväksyy seuraamusjärjestelmän ja kriminaalipolitiikan

meillä on hyvä ulkomaalaisviranomaisten tietotaito ja henkilöstö mutta nämä resurssit eivät vastaa nykypäivän tarpeita

nyt kun yhteiskunnalla on rajalliset resurssit ja mahdollisuudet tehdä erilaisia turvallisuustoimia tai muitakaan yhteiskunnan ylläpitämiä palveluja niin entistä enemmän tarvitsemme tavallisten kansalaisten kiinnostuksen aktiivisuuden ja halun osallistua

suuren yleisön keskuudessa on herättänyt suurta hämmennystä ja epäilyä se että poliisi aikoo kiristää puuttumista aivan pieniin ylinopeuksiin

keskustan ryhmähän tässä lähti sille kannalle että tässä mennään hallituksen kannan mukaisesti ja näin on hyvä

arvioida sitä suomen suhtautumista maahanmuuttajiin ulkomaalaispolitiikkaan yleensäkin

liikenteeseen suunnitellaan uutta pisteytysjärjestelmää jossa turvavöiden käytön kypärän käytön laiminlyönti kännykkään puhuminen tai pieni ylinopeuskin voi johtaa ajo oikeuden menettämiseen

on aivan oikein että suomesta ei saa tulla sellaista maata joka muita euroopan maita löysemmin päästää tänne maahan ketä vaan tulemaan ja toisaalta sitten myöskin meidän pitää pystyä estämään erilaisissa rikollisissa ja muissa tarkoituksissa maahan tulevien tänne saapuminen

nämä lausumat jotka liittyvät tähän valvontaan on perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella lakivaliokunta tänne ottanut ja ne ovat ihan riittävät ja hyvät

meilläkin se on hyvin merkittävä sektori ja kasvava sektori mutta kolmannen sektorin työn arvostus noin julkiselta taholta ei ole kovin korkeassa kurssissa

poliisin tehtävänä on valvoa liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta mutta me tiedämme että poliisilla ei ole tosiasiassa mahdollisuutta selvitä tämmöisestä työtaakasta

tämä lakialoite merkittävästi parantaisi toteutuessaan näiden tavallisten kansalaisten tavallisten puurtajien mahdollisuutta olla vielä paremmin yhteiskunnan käytössä

arvoisa puhemies

kun täällä käytetään puheenvuoroja tästä kuka mitäkin on tehnyt tai sanonut niin olisi hyvä että pysyttäisiin sillä tavalla totuudessa ettei totuutta väännetä vähän toiseen suuntaan kuin miten se tosiasiassa on

samaan aikaan oikeusministeriö kehittelee uutta sähköisen vankeusrangaistuksen käyttöönottoa jossa vankeus suoritettaisiin kokonaan ilman vankilaa vankeutta vapaudessa

heihin liittyy nimenomaan monenlaisia ongelmia

mitä toimia asianomaiset ministerit aikovat liikennevalvonnan ja vankeusrangaistusten suorittamisen osalta toteuttaa ja pitävätkö julkisuudessa olevat tiedot paikkansa

tiusanen nosti esille myöskin samaan aiheeseen liittyvän näkemyksen millä tavalla me kansanedustajat voisimme ehkä kehittää tätä toimintaa

tässähän olisi puhemiehistöllä ja muilla ihan pohtimista onko tämä toiminta ihan tämän päivän toimintaa vai onko täällä sellaisia ihan oikeita lainsäädännöllisiä asioita joissa voitaisiin eduskunnankin roolia vähän nostaa ja ottaa keskusteluun keskeiset asiat

kolmas kysymys on se että voidaan esittää kysymys liittyykö tähän maahanmuuttoon kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta ja lapsikauppaa

näiden asioiden osalta on erityisen tärkeää että hallitus ja ministeri nopeasti toimivat tässä suhteessa jotta pystytään selvittämään näiden taustat ja toisaalta myöskin antamaan oikeutta näille ihmisille

otan vielä tässä keskeisen asian esille joka koskee näiden nuorten tai lasten eri syistä maahan muuttaneiden lasten tulevaisuutta suomessa

jos ja kun tänne tulee eri perheiden mukana ja yksinkin näitä lapsia jotka eivät välttämättä osaa suomea eivät tietenkään osaa eivät ole välttämättä käyneet kouluja niin millä tavalla me pystymme kotouttamaan heidät niin että nämä lapset voisivat menestyä aikuistuessaan tässä yhteiskunnassa

kuten ed

hakola totesi me olemme tosiaan hallintovaliokunnassa mutta me tiedämme kyllä kaikki valiokunnissa työtä tekevät että hyvin helposti siellä menevät erilaiset hyvät aloitteet läpi ihan alle minuutissa lähinnä ilman käsittelyä

kotouttamisen määrärahat ovat ehdottomasti liian pienet

koulutusvaatimukset joita viranomaisilta edellytetään kuntien ja opetusministeriön taholta ovat liian löysät minun mielestäni

toivon mukaan tämä nyt menisi eteenpäin ja saataisiin tämä lakimuutosesitys nopeammin koska vahingonkorvauslaki on voimassa ja pätee tähän kunhan vaan pelastuslaissa on viittaus että se korvataan sieltä

näillä lapsilla joilla on oikeus jäädä maahan on oikeus saada kunnollinen perussivistys oikea mahdollisuus sijoittua työelämään ja elämään jotta he eivät syrjäydy tai sitten ole tuolla helsingin tai turun keskustassa lösseinä ja syyllistymässä mahdollisesti erilaisiin rikoksiin

tämä ongelma olisi nähtävä nykyistä selkeämmin ja siihen tulisi paneutua nykyistä selvemmin

vielä sanon sen kun se täältä tuli aikaisemmin kokoomuksen edustajien osalta esille että kun itsekin olin siihen aikaan näitä lakeja soveltamassa niin nämä ovat nimenomaan silloisen sisäministerin kari rajamäen valmistelemat ja esittelemät lait joista me nyt kärsimme

jos silloin olisi teillä ollut näkemystä tulevaisuudesta ja se viisaus mikä teillä nyt on niin meillä varmaan ei olisi tätä ongelmaa ilmeisesti ymmärtäisin niin

arvoisa puhemies

lain noudattaminen edellyttää sen sanktioiden toteutumista ja uskoa siihen että tällä on hyvä tarkoitus tällä lain kiellolla ja sitä tulee noudattaa ja sakon muuntorangaistuksien poistaminen on vienyt tämän seuraamuksen merkityksen kokonaan

eli kyllä nyt on hyvä puuttua näihin ongelmiin mitä tässä nykyisessä lainsäädännössä on ja seurata sitä ja tehdä sellaiset johtopäätökset joita hallintovaliokunta useissa kannanotoissa ja myöskin hallitus on tehnyt

nyt kun ministeri täällä vastasi niin eduskuntahan silloin edellytti että tämmöisen muuntorangaistuksen poistamisen sijaan kun se poliisin antamilta sakoilta poistettiin oikeusministeriö tuo eduskunnalle jonkun muun seuraamuksen